viitamiehen puheenvuoroa jossa hän viittasi että ne keskikoko luokkien keskikoko on kasvanut opetusryhmien keskikoko on kasvanut viime vuosina

alkuperäinen tavoite parantaa ikäihmisten palveluita hautautui minun mielestäni yksityiskohtiin sinänsä ihan tärkeisiin yksityiskohtiin ja tässä keskustelussa unohdettiin samalla täysin palveluiden asiakkaat eli ikäihmiset

arvoisa puhemies

opetusalan koulutuskeskuksen henkilöstö siirtyisi tämän uuden osakeyhtiön palvelukseen ja samalla kumottaisiin opetusalan koulutuskeskuksesta annettu laki

viitamies tämän lauseen perustaa sillä heidän opetusministerinsä haatainen ja kalliomäki eivät nähneet tarpeelliseksi selvittää sitä minkä kokoiset luokkakoot ja opetusryhmät perusopetuksessa olivat

voi olla että siihen emme pääse

ei nimittäin voi olla niin että tavoite olisi kääntynyt päälaelleen ja voimaan tullessaan vanhuspalvelulaki olisi jopa heikentänyt ikäihmisten oikeutta saada palveluja

tämä asia oli meillä sivistysvaliokunnassa käsiteltävänä ja kävimme varsin hyvän ja perusteellisen keskustelun tästä

siinä määrin käärmettä pyssyyn te olette sitä ollut eteenpäin viemässä

se kääntyy usein itseään vastaan

haluaisin tietää kuinka paljon ensi vuonna olette käyttämässä valtion rahoja tämän satelliittipaikannuksen kokeiluun

sekin tapahtui vasta nyt tämän hallituksen aikana kun opetusministeriksi saimme sari sarkomaan jonka johdolla lähdettiin ensimmäisenä tekemään ryhmäkokoselvitystä kuntakohtaisesti ja tämä oli osa tuota isompaa vaalikauden mittaista perusopetus paremmaksi ohjelmaa eli pop talkoita jota olemme tässä nyt tehneet

tämä tietysti otsikkona ehkä kuulostaa hieman pieneltä ja vähäpätöiseltäkin asialta mutta itse asiassa tämän meidän sinivihreän hallituksen hallitusohjelman myötä tällä toimenpiteellä ja opetusalan koulutuskeskuksella on aiempaakin suurempi rooli

yhteen ehdotukseen ei esimerkiksi ollut kirjattu lainkaan kaikkien ikäihmisten oikeutta tarvitsemaansa hoitoon ja tukeen

eli kuinka paljon valtion rahaa palaa ensi vuonna kun järjestelmää ajetaan ylös

arvoisa puhemies

tämän esityksen kohtia on käyty täällä useammassa puheenvuorossa läpi

laki olisi sellaisenaan keskittynyt vain erittäin huonokuntoisiin ja unohtanut esimerkiksi omissa kodeissaan pientä apua ja hoivaa tarvitsevat ikäihmiset kokonaan

oikeastaan edellä puhunut jo korjasi tuota kun edustaja heinäluoman puheesta jäi ehkä sen tyyppinen kuva että tämä nyt koskisi jokaisen talon autotallia ja siitähän ei tietenkään tässä ole kyse

millaisia yrityksiä on ollut tämän hankkeen valmistelussa mukana ja onko asiaa valmistelleilla henkilöillä yhteyksiä esimerkiksi omistajuusyhteyksiä näihin yrityksiin

se on minun mielestäni hyvää että lasten ja nuorten käytössä olevissa tiloissa tupakointi tullaan tulevaisuudessa kieltämään

aikanaan kun kokoomuksen ja keskustan johdolla lakia valmisteltiin oli keskeistä nimenomaan turvata se että ikäihmisillä tulee olla oikeus tarvitsemiinsa palveluihin

valiokunta katsoi että toiminnan yhtiöittäminen ja myös omistuspohjan laajentaminen samalla alalla toimivien palveluntuottajien suuntaan on paras tapa turvata tulevaisuudessakin opettajien ja opetustoimen muun henkilöstön täydennyskoulutuksen saavutettavuus laatu ja kilpailukykyinen hintataso

ajoneuvot ovat hieman kyseenalainen kohta mutta myös niitten kieltoa olen valmis puoltamaan sen takia että lapset eivät itse pysty tuota ratkaisua tekemään jos tuossa autossa muut ovat aikuisia ja haluavat tupakoida

nykyisinhän ikäihmisillä on oikeus palvelutarpeen arviointiin mutta ei sen jälkeen oikeutta ja varmuutta saada niitä palveluita joita arvioinnin perusteella katsotaan tarvittavan

tämä nyt laajentaa sitä uimahalleihin jäähalleihin varastorakennuksiin liikenteen rakennuksiin ja moottoriajoneuvosuojiin tällaisiin isompiin rakennuksiin mikä sinänsä on myös turhaa

sellaista opekon koulutus on tähän asti ollut ja meistä lukuisat opettajat muistamme ja tiedämme tuon koulutuksen hyvin ja myös sen luonteen jollaista se vuosikausien vuosikymmenten ajan oli heinolan kurssikeskuksessa annettua koulutusta

viime hallituskaudella valmisteluun käsitykseen vanhuspalvelulain tarpeesta vaikutti myös se että huomasimme että arviointien perusteella pelkillä valtakunnallisilla suosituksilla tavoitteet eivät toteudu

mutta ei anneta sellaista kuvaa että tässä säädöksessä nyt tulisi jokaiselle omakotitaloasujalle jotain lisää

myös ikäihmisten tasa arvon kannalta ongelmallisia alueellisia eroja on edelleen paljon palveluiden saatavuudessa ja laadussa

se on oma keskustelunsa paikka mikä tietysti käydään sitten siinä vaiheessa kun tuo nollarakentamislainsäädäntö tänne tulee ja toivottavasti silloin saadaan tehtyä uudistukset niin että nämä vanhemmat omakotitalot vapautetaan kokonaan tästä energiatodistuksesta mikä on ollut eduskunnassakin yhteinen tahtotila

tavoitteena on ollut siis ryhmäkokojen pienentäminen tuki ja erityisopetuksen opinto ohjauksen oppilashuollon vahvistaminen ja koulujen kerhotoimintaan panostaminen sekä vanhempien ja koulujen yhteistyön kehittäminen

mutta yhteiskunta on muuttunut tässäkin mielessä ja näin ollen koulutus tuollaisesta kurssikeskustyyppisestä koulutuksesta on siirtynyt yhä enemmän paikan päällä tapahtuvaksi kouluilla kunnissa räätälöidyksi koulutukseksi

tässä keskustelussa ajoittain lähtökohtana ollut ikäihmisten oikeus hyviin ja tarvitsemiinsa palveluihin oli unohtumassa

arvoisa puhemies

sen sijaan arvoisa puhemies aivan lopuksi haluan nostaa esille muutaman ongelman joita tähän lakiin sisältyy esimerkiksi sen että ollaan laajentamassa näitä alueita joissa tupakointi on kiellettyä esimerkkinä musiikkitapahtumat rock festivaalit

siinä mielessä tämä esitys on myös varsin perusteltua siirtyä tämän tyyppiseen koulutukseen

mutta niin kuin aiemmin totesin pidän tätäkin sääntelyä turhana että tämä laajennetaan uimahalleihin jäähalleihin ja muihin varastorakennuksiin

on helppo yhtyä näihin puheenvuoroihin joissa kiitellään sitä että sipoonkorven kansallispuisto saadaan näin perustettua osaltaan turvaamaan metropolialueen luonnon monimuotoisuutta

olenkin erityisen tyytyväinen että vanhuspalvelulaki pelastettiin budjettiriihessä

oinosen kanssa tätäkin asiaa olimme käsittelemässä keskustelua ja myös ehkä pelkoa hieman siitä miten tämä tulee vaikuttamaan muun muassa siihen miten tulevaisuudessa turvaamme ennen muuta opettajien ja koulun erityishenkilöstön ammattiosaamisen ja täydennyskoulutuksen

kokoomus tuki siis vahvasti vanhuspalvelulakia mutta lain tuli ennen muuta taata ihmisille oikeus laadukkaisiin palveluihin

kaikkonenkin esille toi eli se että tämä puistoalue on nyt tulevaisuudessa ainakin alkuun hyvin pirstaleinen ja sitä pitää pystyä eheyttämään tulevaisuudessa

niiden yleisössä tapahtuva tupakointi oltaisiin kieltämässä kuten myöskään esimerkiksi urheilutapahtuman tai hiihtokilpailun katsomossa ei saisi polttaa tupakkaa

haluamme että vanhuspalveluita kehitetään siten että ikäihmiset voivat itse valita omaan elämäntilanteeseensa parhaiten sopivan palvelumuodon

mutta haluan nostaa esille sen että nyt kun näitä alueita aivan oikein tuodaan tänne lähemmäksi etelä suomea ja lähemmäksi ihmisiä silloin myös tulee tiettyjä asioita joihin pitää kiinnittää eri lailla huomiota kuin ehkä muissa perinteisissä puistoalueissa on esille noussut ja sen takia tässä mietinnössä ympäristövaliokunta käsitteli varsin laajasti hirvieläinkantojen säätelyä

kaikkia hoitomuotoja niin kotihoitoa omaishoitoa kuin laitoshoitoakin on siis kehitettävä ja painopisteen tulee olla vahvasti ennalta ehkäisevissä palveluissa ja kotipalveluissa jotta ikäihmiset voivat asua kotona mahdollisimman pitkään ja tarve laitoshoitoon vähenisi

siellä ei minunkaan mielestäni tarvitse tupakkaa polttaa vaikka elmo aikanaan hiihtäessään myös tupakkaa poltteli mutta en näe sitä tarpeelliseksi katsomossa tehdä

mutta asiantuntijakuulemisessa varsin selkeästi tuli esille se että asiakaskunnan laajentaminen on perusteltua muun muassa sen myötä että kasvatus ja koulumaailma on siirtynyt hyvin paljon moniammatillisuuden suuntaan

sen sijaan tämä rock festivaalien tupakoinnin rajoittaminen voi olla sellainen esitys jota ei pystytä valvomaan

vaadimme myös että lain toteuttamiseen ohjataan lisää rahaa kunnille

hallitusohjelmassa todetaan että koulutuksen järjestäjille eli kunnille ja muille järjestäjille säädetään nyt velvoite huolehtia siitä että opetushenkilöstö saa säännöllisesti ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta

minun mielestäni tämä on sellainen asia että vaikka tämä meillä valiokunnassakin aiheutti jonkinlaista vääntöä ja ehkä jonkinlaista vastakkainasetteluakin niin on hyvä että tunnustetaan ja tunnistetaan että sipoonkorven kansallispuisto sijoittuu suomen vilkkaimpiin lukeutuvien teiden eli lahden moottoritien kehä iiin ja porvoon moottoritien läheisyyteen ja näillä alueilla on ollut runsaasti hirvionnettomuuksia

täällä on tänään keskustelussa kerrottu että taloustilanteessa valtionosuuksia joudutaan leikkaamaan mutta kuitenkin tähän vanhuspalvelulakiin kohdennetaan erityistä rahoitusta ja minun mielestäni se on tärkeä arvovalinta

kielto koskisi myös tapahtumien anniskelualueita jos niiltä seurataan esityksiä ja ehkä tämä rajaus sitten tuossa rock festivaalikohdassakin olisi aivan perusteltua nostaa tiukemminkin esille

arvoisa puhemies

tämä tulee hyvin paljon lisäämään myös tätä tarvetta täydennyskoulutuksen puolella ja tällä uudistuksella opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisella osakeyhtiöksi osittain ollaan myös tähän vastaamassa

näillä muutamilla huomioilla minun mielestäni tätä lakia voidaan eteenpäin viedä ennen muuta lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tupakoinnin vähentämiseksi

alistamisrikokset joihin tässä viitataan ja seksuaalirikokset ovat sellaisia että ne on minunkin mielestäni varsin järkevää rajata sovittelun ulkopuolelle

on syytä seurata millä tavalla nyt tämä sipoonkorven kansallispuisto sitten alkaa vaikuttaa näihin hirvikantoihin ja pitää olla myös rohkeutta sitten hirvikantoja säädellä

lisäksi täydennyskoulutuksen muuttuminen tuosta kurssikeskuksesta paikan päällä tapahtuvaksi ja tarve opetushenkilöstön laaja alaiseen osaamiseen sekä mahdollisuudet koulutusvientiin ovat niitä syitä jotka puoltavat tämän asiakaskunnan ja toimialan laajentamista

nyt kun vanhuspalvelulaki tulee voimaan kuntiin tarvitaan lisää osaavaa henkilökuntaa mutta lisäksi myös kunnolliset tilat tukipalvelut ja paljon muuta nimittäin tutkimusten mukaan vanhuspalvelujen laatuun vaikuttavat monet eri tekijät

niin kuin tässä edustaja maijala esille toi anteeksiantaminen on sellaisessa painostavassa ilmapiirissä hyvin yleistä ja yleensä ongelmat vain pahenevat siitä

varsinkin sen takia että on kyse varsin pienestä alueesta pirstaleisesta alueesta johon ei ehkä tulevaisuudessakaan tule syntymään sellaista petokantaa joka pitäisi esimerkiksi hirvieläimiä kurissa

näistä syistä myös rakenteelliset uudistukset ovat varsin perusteltuja

henkilöstön määrä on tärkein mutta ei ainoa laatutekijä

yleisestikin seksuaalirikosten rangaistukset tässä maassa mielestäni ansaitsisivat jossain määrin tiukentamista

yksi yhtiöittämisen tavoitteista on tämän toimialan markkinatilanteen selkeyttäminen ja myös kilpailun neutraliteetin edistäminen

sitten kun opetusministeriksi tuli henna virkkunen niin perusopetukseen on nyt saatu käyttöön laatukriteerit

ehkä asteikot ovat jo sentyyppisiä että niiden kanssa voidaan tulla toimeen mutta jostain syystä meillä on suomessa aika yleinen tapa että ne rangaistukset langetetaan sieltä asteikon miedoimmasta päästä alapäästä ja aika usein jos vaikkapa itse kukin kokeilee mitä tulee seksuaalirikoksista ja laittaa lapsen vielä liitteeksi ehdollinen sana tulee aika monen uutisen otsikossa

tarvitsemme ministeri paula risikon sanoin lisää sairaanhoitajia perus ja lähihoitajia geriatreja fysioterapeutteja sosiaalityöntekijöitä ja sosionomeja hammaslääkäreitä ja suuhygienistejä ravitsemusterapeutteja lääkealan asiantuntijoita

taiveaho ja muut toivat esille näitä resursseja kantaa huolta näistä resursseista ja myös siitä että tämän alueen lähelle syntyville asuinalueille tulee myös muita lähivirkistysalueita kuin tämä ettei kaikki lähivirkistysaluekäyttö kohdistuisi pelkästään tähän sipoonkorven kansallispuistoon

opetusalan koulutuskeskus on toiminut pitkälti liiketaloudellisin periaattein mutta sillä on ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan selkeä koulutuspoliittinen tehtävä

jos menen vielä hivenen opetusryhmiin niin lyhyesti käyn sitä läpi mitä nyt on saatu selville kun olemme olleet niin kiinnostuneita että haluamme oikeasti tietää mitä meidän perusopetuksemme ryhmäkoot ovat

haluan vielä muistuttaa että juuri henkilöstön määrän lisääminen on ollut koko vanhuspalvelulain keskeinen ja itsestään selvä vaatimus vuosikausia vanhuspalvelulain valmistelun alusta alkaen ja tästä ei kukaan ole ollut missään vaiheessa tinkimässä

sillä tulee olemaan myös tietty yhteiskunnallinen funktio

toivon myös sitä että yleensä tämäntyyppisissä rikoksissa joihin tässä edustaja maijalakin viittaa alistamisrikokset seksuaalirikokset vaikka ne eivät tapahtuisikaan lähisuhteessa kiinnitettäisiin vielä parempaa huomiota uhriin ja hänen perheeseensä

yhteiskunnallinen tehtävä on näkynyt myös siinä että toiminnassa on pyritty valtakunnalliseen kattavuuteen ja koulutuksellisen tasa arvon edistämiseen

näistä tavoitteista ei tule luopua vaan varmistaa niiden toteutuminen omistajaohjauksella ja koulutuksen rahoitusjärjestelmään liittyvillä ratkaisuilla

kokoomuksen esittämä ja hallitusneuvotteluissa neuvottelema lisärahoitus ja nyt budjettiriihessä vielä lisätty rahoitus vanhuspalvelulain toteuttamiseen tarkoittaa että kunnille osoitetaan lisää rahaa ja aito mahdollisuus ja vaatimus lisätä vanhuspalvelulain resursseja sinne missä niitä kipeimmin tarvitaan

näin ollen selvitimme tuota ja tuo selvitys valmistui ja se kertoo että meidän luokkakokomme ovat varsin kohtuullisia kun katsotaan keskiarvoa

valiokunta painotti myös sitä että opetusalan koulutuskeskuksen tärkeimpänä tehtävänä tulee tulevaisuudessakin edelleen olla järjestää koulutuspoliittisesti merkittävää koulutusta ja tukea koulutuksella opetushenkilöstön tieto ja osaamispohjan ajanmukaisuutta

viitamiehen kanssa puhuin niin meillä on oikeastaan jokaisessa kunnassa joitain ylisuuria ryhmiä jotka nyt tietysti toivotaan että tällä perusopetus paremmaksi rahalla kohdennetulla rahalla saataisiin hoidettua kuntoon

tänä päivänä aika yleistä on että kaksi kolme vuotta tuo asia on auki ja sen jälkeen ne haavat revitään uudestaan kun paraneminen jos sitä koskaan edes voi tapahtua revitään uudelleen auki

arvoisa puhemies

toivon että nämä asiat nousevat myös tässä lain käsittelyssä esille

oikeus palveluihin kirjoitettu selvästi lakiin

toisaalta odotan mielenkiinnolla thln arvioinnin tuloksia

tämä yhtiöittäminen ei itsessään vaikuta opetusalan koulutuskeskuksen tai sen toimintaa jatkavan yhtiön henkilöstömäärään

alkuun täytyy kiittää myös opetusministeriä siitä että hän on tätä keskustelua täällä seurannut ja on näin mukana edelleen tässä työstämisessä joka nyt eduskuntakäsittelyssä uuden yliopistolain osalta tulee jatkumaan

toisaalta haluaisin myös vahvistuksen sille että vanhuspalvelulakiin kirjattaisiin myös kuntoutus jota usein tarvitaan siihen että ihmiset voisivat mahdollisimman pitkään asua omassa kodissa

se myös tuli selkeästi esille

hallituksen esityksen mukaan palvelussuhteiden turvaaminen toiminnan siirtohetkellä opetusalan koulutuskeskuksen palveluksessa olevan henkilöstön osalta toteutetaan ottamalla henkilöstö perustettavan yhtiön palvelukseen

aivan lopuksi haluan todeta että ei pelkkä vanhuspalvelulakikaan tule hyvää vanhuspalvelua ja vanhustenhoitoa turvaamaan

tällä porukalla varmasti tulemme tekemään määrätietoisesti työtä sen eteen että tämä laki tulee menemään hyvänä läpi ja tulee uudistamaan meidän yliopistolaitostamme

on kuitenkin rehellisyyden nimissä todettava sekin että jo aiemmin päätetty valtion tukirahoituksen lakkaaminen sekä se ettei valtio jatkossa muutoinkaan vastaa yhtiön mahdollisista tappioista edellyttää osaltaan yhtiön toiminnan ja henkilöstömäärän suunnittelemista kestävälle pohjalle

uuden yliopistolain tarkoitushan on nimenomaan lisätä yliopistojen autonomiaa

arvoisa puhemies

henkilöstön kannalta tärkeä kysymys on pitkään opetusalan koulutuskeskuksessa tai muualla valtion eläkelain piirissä palvelleiden lisäeläketurvan järjestäminen

nykyinen tilivirastotoiminta tulee muuttumaan ja näin yliopistot muuttuvat julkisoikeudellisiksi laitoksiksi tai muutamien osalta säätiölain mukaisiksi säätiöiksi

yhtiöittämisessä on periaatteena että osakeyhtiöön siirtyvän henkilöstön eläke edut turvataan ja siirtyvien uusi eläketurva vastaa nykyistä eläketurvaa

uudella yliopistolailla tullaan kaiken kaikkiaan säätämään yliopistojen kokonaisuudesta varsin laajasti ja vahvasti

arvoisa puhemies

tässä lainsäädännössä otetaan huomioon niin hallinto toiminnan rahoitus kuin myös ohjaus unohtamatta myöskään yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen sekä opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyviä seikkoja

tästä kertovat osaltaan nyt käsittelyssä oleva valtioneuvoston tulevaisuusselonko ilmasto ja energiapolitiikasta kohti vähäpäästöistä suomea sekä lukuisat verotuksen uudistukset joilla tällä hallituskaudella on painopistettä siirretty ympäristön kannalta parempaan suuntaan

hallituksen esityksen mukaan siirtyvän henkilöstön lisäeläketurva on tarkoitus järjestää yksityisestä eläkelaitoksesta otettavalla lisäeläkevakuutuksella ja valiokunta pitikin välttämättömänä että valtio osallistuu siirtyvän henkilöstön lisäeläketurvan kustannuksiin ja siirtyvälle henkilöstölle hankittavan eläkevakuutuksen ehdot vastaavat voimassa olevia eläkevakuutuksia

tässä tämän päivänkin keskustelussa ovat muutamat asiat nousseet erityisesti esille ja niitä haluan muutamalla sanalla vielä omassa puheenvuorossanikin kommentoida

nuo painopisteen muutokset ovat olleet erittäin merkittäviä

tämän vuoksi sivistysvaliokunta ehdotti asiasta lausumaa jossa eduskunta edellyttäisi että valtio osallistuu siirtyvälle henkilöstölle hankittavan lisäeläketurvan maksamiseen ja että siirtyvälle henkilöstölle hankittavan eläkevakuutuksen ehdot vastaavat voimassa olevia eläke etuuksia

opetusministeri virkkunen on päättänyt että tuo seuranta tehdään nyt säännöllisesti ja määrätietoisesti niin että tiedämme mitä oikeasti luokkakokojen suhteen tapahtuu

yksi on tuo ylipistojen rahoitus jonka tällä lailla valtio tulee takaamaan perusrahoituksen osalta riittävänä

opettajalla on oltava aikaa jokaiselle oppilaalle auttaa niitä jotka tarvitsevat erityishuomiota ja tukea monipuolisesti lahjakkuutta

uudessa oikeushenkilömuodossa toimivat yliopistot voivat kerätä rahoitusta lisäksi lahjoituksista ja mahdollisista pääomatuloista

näin totesi jo opetusministeri sarkomaa oman ministerikautensa aikana ja niihin sanoihin on helppo yhtyä

tämä on varsin merkittävää ja hyvin merkittävä on myös tuo uusi yliopistoindeksi jolla yliopistojen valtionrahoituksen kehitys sidotaan kustannustason nousuun aina tuon nelivuotiskauden mukaisesti

sivistysvaliokunta ehdotti että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja tuo yksi lausuma nousi sivistysvaliokunnassa esille ja se on myös tässä meidän tekemässä mietinnössä kirjattu näkyviin

tällä hetkellähän maamme ilmastopäästöistä noin kaksi kolmasosaa tulee fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä energiantuotannossa sitten liikenteen osuus päästöistämme on tuollainen vajaa viidennes ja loput päästöt ovat peräisin maataloudesta teollisuuden prosesseista sekä jätehuollosta

arvoisa puhemies

on hienoa että meillä on maassa tällainen hallitus joka näkee perusopetuksen niin tärkeäksi että siihen ohjataan ensimmäistä kertaa merkittävästi kehitysrahaa

tuosta on puhuttu miten tämä uusi laki tulee sitten kohtelemaan sitä miten yliopistot tulevat toimimaan uudessa muuttuvassa yhteiskunnassa

se on kuitenkin kiveen hakattua että tulevaisuudessakin yliopistojen päätehtävä on jatkossa tutkimus ja siihen perustuva opetus niin kuin se on tähänkin asti ollut

yliopistojen tulee toiminnallaan edistää myös elinikäistä oppimista ja on hyvin keskeinen ja merkittävä asia että se nyt myös nousee tässä yliopistolain uudistamisessa esille